olemme tyytyväisiä siitä että puola ja ruotsi ovat sanoneet että ovat tapauskohtaisesti valmiita harkitsemaan olevansa mukana tässä mekanismissa mutta me emme voi pakottaa muita olemaan mukana

hallitus ottaa totta kai kantaa omasta puolestaan ja ilmoittaa sitten mahdollisesti että meillä on varauma tähän asiaan koska emme voi olla varmoja siitä mikä lopputulos on vaaleissa ja kuinka sitten tuleva hallitus ja eduskunta asioihin kantaa ottavat

nykytilanne jossa unioni voi toisella kädellä periä sakkoa kun se antaa toisella kädellä eu tukia ei ole mielekäs

samoiten komissio ei laske sosiaalisten vuokra asuntojen rakentamisen vauhdittamista elvytykseksi

pahin skenaario on se että sopuun ei päästäisi ja työtaistelua vielä ryyditettäisiin tuki ilmauksilla tai tukilakoilla ja se olisi kyllä erittäin valitettava tilanne

kohdentaa perusturvaetuuksien korotukset sellaisille joitten etuuksia ei ole viime aikoina nostettu ja sen takia siellä on muun muassa työmarkkinatuki työttömyyspäiväraha ja siellä on myös asumistuki joka kohdentuu oikeastaan kaikkein parhaimmin lapsiperheille ja sitten toimeentulotuki

kun jokainen täällä vähän pidempään ollut tietää minkälaista työtä edellisissä seurantaryhmissä on tehty niin jos te hyväksytte että se on hyvää työtä mitä olette aikaisemmin olleet tekemässä niin tervetuloa mutta jos on joku muu niin en osaa siirsi

sekään ei itsestään lopu vaan se vaatii eduskunnalta ja maan hallitukselta selkärankaa tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet jotta se tavoite joka hallitusohjelmassa on esitetty todellakin toteutuu eli velkaantumiskehitys saadaan käännettyä alaspäin

on ihan järjetöntä ajatella että on ollut mahdollista myydä maksukyvyttömille ihmisille asuntolainoja minkä jälkeen ne on voinut paketoida velkapapereiksi ja myydä ympäri maailmaa ilman että kenelläkään on tietoa riskistä taikka kukaan kantaisi alkuperäistä riskiä

sen korvaamiseksi on yhtenä vaihtoehtona sanottu että jos tulisi työpaikkoihin sama määrä kuin täältä poistuu työtä tekeviä ihmisiä se pitäisi sitä normaalikasvua yllä

minä uskon että tämä yhtiövero ja yritysverouudistus osinkoverouudistus itsessään jo tekee tilannetta terveemmäksi ettei kikkailla sitten sillä että palkkatuloa käännetään pääomatuloksi

meillä on iso joukko asioita joita paraikaa selvitetään muun muassa tämä talouspuoli

arvoisa puhemies

utva myös linjasi sen että suomen kannalta tärkeissä tilanteissa valtion johto luonnollisesti keskustelee venäjän valtion johdon kanssa mikäli siihen on tarvetta ja siitä on apua

totta kai se sitä on

on tämä nyt kohtuullisen erikoista että täällä syytetään hallitusta siitä että me haluamme toimia sen tiedon mukaan niin hyvin kuin osaamme jotta euro per työpaikka panos on maksimaalisessa käytössä

meillä ei ole pienintäkään tarvetta pimittää transatlanttisen yhteistyön tiivistämisen pyrkimystä me teemme sen avoimesti ja vakaasti harkiten ja ihan tietoisesti

mutta niin kuin täällä on todettu niin me informoimme etukäteen valiokuntia ja käymme avointa keskustelua eduskunnan kanssa vaikka suuressa salissa jos siihen on tarvis mutta meidän pitää vaan keksiä se miten me emme kerro julkisuuteen meidän neuvottelutavoitteitamme

luulisinpa että euroopan keskuspankin onnistunut korkopolitiikka suomessa onnistunut veropolitiikka joka on nostanut ihmisten ostovoimaa on pitänyt myös kansalaisten luottamusta edes jollakin tasolla kohtuullisen hyvällä tasolla ottaen huomioon tämän kriisin

jos on niin heikko taloudellinen suhdanne kuin nyt suomalaiselle työlle ei ole riittävästi kysyntää mutta siitä huolimatta meidän pitää tunnustaa se että meidän yrityskenttämme ja meidän teollisuutemme ovat rakennemuutoksessa ja olkoon se suhdanne kuin kuuma hyvänsä niin me emme saa riittävästi työpaikkoja suomalaisille ihmisille ellei tämä maa uudistu

yksi ajattelu ja tästä me emme ole itse asiassa hallituksessa vielä keskustelleet mutta euroopassa keskustellaan laajemminkin on se että eun ulkosuhteista vastaavat komissaarit muodostaisivat esimerkiksi ryhmän jota johtaisi korkea edustaja joka koordinoisi eun toimenpiteitä vaikkapa kauppapolitiikassa ulkopolitiikassa erilaisissa asioissa jotka koskevat eun suhteita eun ulkopuolisiin maihin

ville niinistön puheenvuorosta vain se että en haluaisi antaa sitä kuvaa että suomi olisi jotenkin erityisen huono ja poikkeuksellisen huono poliittisen järjestelmän ja sen toiminnan avoimuudessa verrattuna moniin muihin maihin

viime kevään vaikeat lainapäätökset estivät suomen kannalta tuhoisan ajautumisen uuteen lamaan

ministeri ihalainen varmaan osaisi vastata siihen täsmällisemminkin jos olisi paikalla mutta ehkä tähän piilotyöttömyyteen yhtenä lisänä on tullut se että ihmiset jäädessään pois töistä tai joutuessaan pois töistä eivät hakeudu työttömiksi työnhakijoiksi vaan he valitsevat jonkun toisenlaisen elämän väliaikaisesti eli ovat niin sanotusti työvoiman ulkopuolella vaikka olisivat työkykyisiä ja työikäisiä

hallitus keskustelee niin kuin ministeri kiviniemi on sanonut tästä asiasta sekä puolivälitarkastelun että kehyksen yhteydessä ja sitten niitä päätöksiä tulee

tämä on läpinäkymättömyyttä ja nämä pankkiirien kannustejärjestelmät ovat kyllä olleet en taida sanoa mistä

me emme halua huiskia veronmaksajien rahoja koska kaikki se velka joka nyt otetaan ja ensi vuonna otetaan on eläkeläisten ja palkansaajien maksettavana kuitenkin tulevina vuosina

me haluamme vahvistaa suomen transatlanttista yhteistyötä

eli kilpailukykyä voidaan lisätä hyvin monella erilaisella tavalla

me kohdensimme teimme oikein

me olemme käyttäneet siis yritysten rahoitukseen asuntorakentamiseen korjausrakentamiseen energiatukiin hyvin moniin asioihin mukaan lukien etuusparannukset hyvin paljon rahaa mikä on tehty elvytyksen nimissä

ja ihan hyvin voisi olla niin että elämänlanka olisi tätä jakamista että jokaiselle pikkuisen niin kaikki ovat tyytyväisiä

tämän syksyn aikana on juuri sovittu hyvin kattava työmarkkinasopimus jonka tavoitteena oli vahvistaa kilpailukykyä ja vakautta ja jos nyt sitten kuljetaan päinvastaiseen suuntaan niin uskon että sillä on negatiivinen vaikutus ylipäänsä sopimisen kulttuuriin

tämä on ihan selkeästi luonnollisesti myös nato maan ilmavalvontakysymys siinäkään ei ole mitään pimitettävää

me haluamme tehdä elvytystoimet niin että euro per työpaikka panos on mahdollisimman hyvä ja me olemme valinneet ajankohdan että tarkistelemme tätä tilannetta vuodenvaihteen jälkeen

nyt on hyvä huomioida se että me emme puhu mistään erityisestä suomi sopimuksesta vaan jokaisella maalla on samanlaiset sopimusehdot

eli jos nyt ajatellaan että onnistumme meidän tavoitteissamme eun budjetin leikkaukset maaseuturahojen kasvattaminen siinä pärjääminen ja se että nettomaksuosuus ei heikkene vaikka budjetti pienenee meidän verrokkimaitamme enemmän ja sitten vielä innovaatio ja kilpailukykyrahojen kasvattaminen niin ainoastaan mauri pekkarinen olisi pystynyt yksin neuvottelemaan semmoisen sopimuksen jota mikään maa muualla maailmassa ei pystyisi saamaan

jos katsomme ruotsin energian hintaa ja sitten katsomme ruotsin ja suomen veroja totta on se että suomessa energiaverot ovat suuremmat mutta hinta edelleenkin kokonaishinta vaikkapa teollisuudelle on edullisempi

unioni on ennen tätä amerikkalaista kriisiä jo rakentanut tämmöistä niin sanottua finanssimarkkinoitten tiekarttaa jossa on lukuisia konkreettisia toimenpiteitä joilla tämän kaltaisia ongelmia voitaisiin ennakoida

sitten ehkä täälläkin pelkoja herättäneet edustajat pystyvät selittämään että olivat väärässä

niin kuin tuossa aiemmissa puheenvuoroissa totesin tulevaisuus ei ole niin synkkä kuin miltä tällä hetkellä näyttää jos me osaamme pitää huolta tämän maan kilpailukyvystä eli siitä että tässä maassa on riittävästi ihmisiä jotka uskovat omaan tekemiseensä ja että tämä maa on niin kilpailukykyinen että perusteollisuus ja pk yritykset kykenevät kasvamaan ja pärjäävät markkinoilla

en osaa nyt lähteä hakemaan huonompia esimerkkejä mutta voisin väittää että euroopasta voi löytyä jopa heikompiakin esimerkkejä kuin suomi

mietitäänkö tässä salissa tänään aidosti yhdessä millaiset eun ja euroalueen pelisäännöt turvaavat suomalaisen hyvinvoinnin parhaiten tulevaisuudessa vai keskitytäänkö keskustelussa johonkin muuhun

haluaisin antaa nyt erittäin vahvan tuen koko hallituksen puolesta valtakunnansovittelijalle ja tietysti neuvotteluosapuolille että tulisi tarjous johon voitaisiin ottaa kantaa ja voitaisiin löytää ratkaisu mahdollisimman pian

eli ne jotka haluavat että suomella on erilaiset sopimusehdot tarkoittavat käytännössä sitä että suomi irtautuu koko paketista ja suomelle joko neuvotellaan erilliset maksusopimukset jokainen ymmärtää että se ei ole mahdollista tai sitten suomi ei ole euroalueen ratkaisuissa mukana

me tarvitsemme tulevinakin vuosina sitoutunutta ammattitaitoista työvoimaa ja siinä luonnollisesti hyvät työsuhteen ehdot ja hyvä johtaminen ovat kaikessa a ja o

kalliskin viittasi että mikäli hallinnonalalla kohdennetaan liian paljon henkilötyövuosisäästöjä johonkin tiettyyn toimenpiteeseen silloin saattaa jopa tulojen menetyksiä tapahtua

näin ollen välttämättä kaikkea rahaa jota puolueelle tai ehdokkaille on tullut ei ole tietoisesti peitelty vaan on toimittu lakien mukaan ja näin ollen siinä ei ole ollut mitään väärää

eli meidän pitää käyttää kaikkia finanssipolitiikan keinoja ei vain joko menojen lisäystä tai vain tuloveron keventämistä

toinen on sitten se että tietysti me tarvitsemme myös jatkossa semmoisen korkean edustajan joka kykenee saamaan arvovallan taakseen ulkoministereiden ja jäsenvaltioiden keskuudessa

mutta niin kuin tässä viime vuosien kehityksestä on nähty työllisyysaste on hieman noussut eli tässä suhteessa tilanne ei ole aivan toivoton mutta sen pitäisi olla selkeästi korkeammalla tasolla jotta pystymme maksamaan hyvinvointiyhteiskunnan menot

nyt jäsenmaiden kesken van rompuyn ryhmässä saavutettu yhteisymmärrys edesauttaa merkittävästi komission lainsäädäntöesityksien käsittelyä neuvostossa tänä syksynä

arvoisa puhemies

luottoluokituslaitoshan tarkoittaa sitä toimijaa joka arvioi kuinka luotettava esimerkiksi kukin maa on ja sen arvion perusteella esimerkiksi valtion lainan korko jokseenkin määräytyy

jos tätä nykyjärjestelmää joku puolustaa niin kyllä minä kerta kaikkiaan ihmettelen siis kerta kaikkiaan ihmettelen millä perusteella voidaan puolustaa nykyjärjestelmää

nyt toivo herää siihen että tällä linjalla voitaisiin globaalisti jatkaa

kun on lehtiä seurannut niin näyttää siltä että osa ekonomisteista on sitä mieltä että työllisyys hoidettaisiin paremmin jos ostovoimaa palkansaajilla kiristettäisiin tai pienennettäisiin

niin kuin me tiedämme monet julkisen sektorin ammatit ovat semmoisia joista ei makseta yhtä suurta palkkaa kuin monista yksityisen sektorin ammateista mutta moni tekee sitä sydämellä ja kutsumuksella ja on halunnut siitä huolimatta alalle oli se sitten hoitoala tai sosiaalityön ala

onko hallitus miettiny tällaista seikkaa jotta näitäkin pekulootais vähä jottei riireltäsi pelekillä verokysymyksillä

onko se kunta niin vahva että se kykenee takaamaan eri puolilla suomea nämä palvelut jotka tuottavat tasa arvoa ehkäisevät syrjäytymistä ja antavat ihmisille mahdollisuuden valita asuinpaikkansa

onko tiedonanto eduskunnalle riittävä

arvoisa herra puhemies

jos te kysytte vaikkapa teollisuudelta mikä vero on kaikkein tärkein teollisuuden int resseissä he yleensä vastaavat että palkkaverotuksen tulevaisuus on kaikkein tärkein

tämä pohjoinen ulottuvuus on tärkeä

mehän emme tietysti heitä voi pakottaa mihinkään mutta jokainen tietää sen että jos maahan saataisiin semmoinen palkkaratkaisu joka tukee vakautta joka lisää työpaikkojen määrää niin kyllähän sen vaikutus suomen tulevaisuuteen olisi megalomaaninen

eli tämä vain on kerta kaikkiaan meidän keskenämme sopima linja

tässä ensimmäinen kohta on se että suomi on täysin mukana tässä eun yhteisessä linjauksessa koska me emme pitäisi hyvänä sitä jos jotkut toiset jäsenmaat tässä tilanteessa hakisivat itselleen etua toisten kustannuksella eli eun yhtenäisyys on tärkeää

jos ja kun meillä on kohtuullisen laaja kansallinen konsensus eivät kaikki ole samaa meiltä mutta iso osa on sitä mieltä että työn verotusta pitää kiristää anteeksi keventää täällä olisi varmaan yksi puolue joka on sitä mieltä että työn verotusta pitää kiristää mutta minä luulen että melkeinpä kaikki ovat sitä mieltä että työn verotusta pitää keventää niin sitten pitää kysyä minkä takia taantuma olisi ainoa aika jolloin työn verotusta ei saisi keventää

se ei ole mikään sattuman oikku vaan se on linjavalinta

no sitten riippuen yrityksen toimialasta sen koosta tulevat osinkoverotus ja muut kysymykseen aivan yhtä lailla

suomi on onnistunut puolustamaan julkisen talouden uskottavuutta tällä hetkellä hyvin karvaitten toimenpiteiden ansiosta mutta joka tapauksessa olemme onnistuneet puolustamaan suomen uskottavuutta ja näin ollen ansainneet parhaan mahdollisen luottoluokituksen mikä näkyy siinä että kotitalouksien asuntolainojen korko on hyvin hyvin alhainen ja yritysten luottojen korko on alhainen ja valtionvelan korko on tällä hetkellä hyvin alhainen

nyt en mene takuuseen mutta mitä olen euroryhmässä kuullut keskusteluissa niin hollanti on seuraavaksi tiukin ja hollannin proseduuri parlamentissa on se että valtiovarainministeri lähettää kirjeen hollannin parlamentille

mutta verkkopankkipalvelu on mahdollistanut paremman palvelun saatavuuden ja joissakin tapauksissa jopa laadun paranemisen ja toimihenkilöitten keskittymisen sellaiseen palveluun joka vaatii kasvotusten olevaa palvelua

jos se tarkoittaa lisävelkaantumista niin emme mutta elvytystä voidaan tehdä vaikkapa sisämarkkinoita avaamalla eli tuomalla uusia mahdollisuuksia kaupalle ja talouskasvulle

mukavaa kun yllätyitte positiivisesti

ryhdytään kuulema eduskuntaryhmiä

eihän verotusta kuten energiaverotusta kukaan mielellään korota mutta jostakin pitää rahaa kerätä ja me olemme todellakin tehneet sen valinnan että työllistämisen ja työn tekemisen veroa on laskettu ja välillistä veroa nostettu